pelkkä sakkorangaistus samoin kuin ehdollinen rangaistus on aivan liian lievä teon vakavuuteen nähden lapsiin kohdistuneissa seksuaalirikoksissa

sanotaan että tilaisuus tekee varkaan ja siksi onkin tärkeää että minimoidaan mahdollisuus julmaan rikokseen rangaistuksia koventamalla

lainsäätäjien on aina oltava heikomman puolella

seksuaaliseen hyväksikäyttöön tähtääviä kontakteja potentiaalisiin uhreihin voidaan tehdä netin keskustelupalstoilla ja muilla sellaisilla sivustoilla jolloin tekijöiden on mahdollista löytää itselleen helpoimmat uhrit

tässä myös me vanhemmat olemme avainasemassa

meidän vanhempien tulee olla kiinnostuneita siitä mitä lapsemme tai nuoremme netissä tekevät ja sopia netin käytölle pelisäännöt ja varoittaa siellä piilevistä vaaroista

rangaistuksien pitää toimia uhkana ja pelotteena jo rikosta suunnittelevalle

lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikon koventaminen on toivottava ja toivottu keino ehkäistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia

arvoisa rouva puhemies

sopimuksia ei ole mahdollista saada nähtäväksi liikesalaisuuksiin vedoten ja tämä onkin johtanut ennennäkemättömästi härskiin turvapaikkabisnekseen jossa yritykset tekevät todennäköisesti suurta tuottoa veronmaksajien kustannuksella

arvoisa ministeri aikooko sisäministeriö selvittää onko maahanmuuttovirasto tehnyt ylikalliita sopimuksia vastaanottokeskuksiin kiireeseen vedoten vaikka on jo pitkään tiedetty niiden tarpeesta

tuntuu hassulta että parturi ja kampaamoliikkeitten yrittäjät monet ovat yrittäjiä heistä yksityisyrittäjiä eivät ole samalla viivalla muitten yksityisyrittäjien kanssa esimerkiksi kaivinkonekuljettajan

kaivinkone saa möyhiä viikonloppuisin iltaisin rakennustyömailla parturi ei saa tehdä omaa työtänsä ilman poikkeuslupaa poikkeuslupaa mistä pitää vielä maksaa että saisi tehdä töitä juhlapyhinäkin

miten olisi jos sähköalan yritykset tarvitsisivat erikoisluvan että lähtevät tekemään hätätyötä kun jotkut sähkölaitteet menevät rikki tai lvi alan yrityksen pitäisi hakea poikkeuslupaa että pääsee vesivahinkoa korjaamaan juhlapyhänä

toivoisin että kaikki yrittäjät saataisiin samalla viivalle ja he voisivat tehdä silloin töitä kun heiltä tarvitaan palveluita

arvoisa rouva puhemies

kehityspolitiikan on oltava tehokasta jotta kehitysmaat voisivat seistä omilla jaloillaan ja turvata kansalaisilleen toimeentulomahdollisuudet ja rauhalliset elinolot

naisten kouluttaminen ja työnteko edistävät perheiden hyvinvointia sillä tasa arvoisen naisen perhe on keskimääräistä pienempi terveempi ja koulutetumpi mikä vauhdittaa yhteiskunnallista kehitystä

kehitysmaiden omien talouksien kehittämistä tuetaan sillä ilman talouden kestävää perustaa ei köyhyyttä ja eriarvoisuutta voida poistaa

verojärjestelmien kehittäminen on tärkeää yhteiskunnan toimintakyvyn ja julkisten palvelujen rahoittamiseksi

suomi panostaa myös verosääntöjen kehittämistyöhön jotta kansainvälistä verovälttelyä ja laittomia rahavirtoja voidaan kitkeä pois

luonnonvarojen kestävä käyttö luo pohjan ruokaturvalle varmistaa puhtaan veden saannin parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta

tässä suomella on puhtaan teknologian ja biotalouden huippuosaajana paljon tarjottavaa kehitysmaille

suomi ottaa avunantovelvoitteen vakavasti ja meillä on velvollisuus antaa muille eu jäsenvaltioille apua

suomi voi vastata avunpyyntöön kouluttamalla pohjois irakin asevoimien taistelijoita myös jatkossa isilin vastaisessa taistelussa

kansainvälinen yhteenliittymä antaa sotilaallista tukea daeshin vastaiseen toimintaan ehkäisee vierastaistelijoiden lähtöä konfliktialueelle pyrkii tyrehdyttämään daeshin rahoituskanavat sekä heikentämään sen ideologiaa

arvoisa puhemies

ennen kuin liitännäislakeja voidaan säätää tulee lapsivaikutusten arviointi hallitusohjelman mukaisesti sisällyttää kaikkeen lapsiin kohdistuvaan lainsäädäntöön

lapsivaikutusten arviointi perustuu lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiseen vaatimukseen asettaa lapsen etu ensisijaiseksi kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa

kriisinhallinta on kansainvälistä vastuunkantoa sekä kansainvälisen turvallisuuden vahvistamista sillä uhat heijastuvat myös suomen turvallisuustilanteeseen

samaa sukupuolta olevien aviopuolisoiden adoptio oikeudessa ei saisi olla kysymys aikuisten emotionaalisista tarpeista ja syistä vaan lapsen oikeudesta molempiin vanhempiin

suomen turvallisuusetujen mukaista ei ole jos euroopassa tai sen lähialueilla soditaan

sodat aiheuttavat muuttoliikkeitä joiden seurauksia olemme suomessakin joutuneet kuluneen vuoden aikana ja viime vuonna konkreettisesti näkemään

samaa sukupuolta olevien adoptio oikeuteen perustuvat syyt eivät saa mennä lapsen edun ohi

turvapaikanhakijoita on tullut maahamme moninkertainen määrä aikaisempiin vuosiin verrattuna

samaa sukupuolta olevilla pareilla lapsensaantiongelmathan eivät ole lääketieteellisiä vaan johtuvat heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan

vaikka yhteiskuntamme on menossa liberaalimpaan suuntaan ja samaa sukupuolta olevia vanhempia on entistä enemmän kokevat sateenkaariperheiden lapset ehkä tavallista enemmän kuitenkin kiusaamista ja syrjintää

vaativissa olosuhteissa hankittu kokemus vahvistaa henkilöstön ammattitaitoa ja osoittaa myös muille maille suomalaisten joukkojen osaamista ja yhteistoimintakykyä

siksi lapsen mielipide adoptiosta ja sen vaikutuksista tulisi selvittää hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti asioista päätettäessä

suomalaiset reserviläiset ja ammattisotilaat ovatkin saaneet tehtävässään kiitosta erinomaisista koulutustaidoistaan sekä toisilta osallistujamailta että koulutettavilta joukoilta

adoptio oikeuden myöntäminen samaa sukupuolta oleville pareille voi vaikuttaa kielteisesti myös heteroparien ulkomaisiin adoptiomahdollisuuksiin

arvoisa rouva puhemies

suomalaiset toimivat rintamalinjojen takana mutta uhkana ovat esimerkiksi itsemurha ja pommi iskut

pidänkin tärkeänä että suomalaisjoukkojen turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota heidän toimiessaan eri kriisinhallintatehtävissä eri puolilla maailmaa

avioliittolain mukaan avioliitto solmitaan vihkimisellä ja vihittävät joutuvat ilmaisemaan tahtonsa ottaa kumppaninsa aviopuolisokseen rakastaakseen häntä myötä ja vastoinkäymisissä todistajien läsnä ollessa

parisuhteensa rekisteröineet saisivat kuitenkin avioitua oikeusministeriön luonnoksen mukaan pelkällä ilmoitusmenettelyllä ilman että heitä vihittäisiin avioliittoon ja ilman minkäänlaista sitoutumista osoittavaa tahdonilmaisua

mielestäni yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumisen kannalta olisi kuitenkin tärkeää että jos lakimuutokset hyväksytään niin kohtelemme kaikkia avioliittoon aikovia samalla tavalla

kehitysyhteistyöstä on tullut pysyvää avustustoimintaa

monet kehitysmaat ovat mestareita perustelemaan miksi heitä pitäisi avustaa

lupaillaan hyvää hallintoa ja kestävää kehitystä

tutkimuksien mukaan saharan eteläpuolisessa afrikassa äärimmäinen köyhyys on jopa lisääntynyt

nyt hallitus haluaa tähän saada muutosta ja tehostetaan toimintaa

arvoisa rouva puhemies

alkoholi on tieliikenteen suurimpia onnettomuusriskiä lisääviä tekijöitä

ja kun vielä tiedetään että rattijuoppo usein toistaa tekonsa niin kyse on todella vakavasta asiasta

vaikka kekseliäimmät pystyvätkin kiertämään alkolukon niin alkolukko on tehokas tekninen väline rattijuopumusten ennaltaehkäisemisessä ja niiden käyttö onkin yleistynyt euroopassa

hallituksen esityksen tavoitteena on rattijuopumusten ennaltaestämisen lisäksi poistaa nykysäännöksiä rasittavaa tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia sekä parantaa henkilötietojen suojaa

laki kattaisi alkolukolla valvotussa ajo oikeudessa käytettävän alkolukon niin sanotun terveysperusteisen alkolukon sekä koulu ja päivähoitokuljetuksissa käytetyn alkolukon hyväksynnän asennuksen huollon ja käytön

lakiesitys tukee hallituksen normien purun kärkihanketta sillä lakimuutoksella on tarkoitus selkeyttää sääntelyä sekä vähentää hallinnollista taakkaa

tällä alkolukolla voitaisiin poistaa tiettyä häpeää varsinkin lapsilta jos se isä on tehnyt yhden virheen vähän niin kuin puolivahingossa eikä pääsekään lasta viemään harrastuksiin

tämä alkolukko pystyisi mahdollistamaan että hän voisikin viedä lapsen tulevaisuudessakin harrastuksiin kun kortti pysyy toisen muotoisena eikä lasten tarvitsisi kokea häpeää kun isä ei voikaan viedä äkkiä lapset alkavat kiusata toisiaan

kun ajatellaan että ennen ilmastointikin oli lisävaruste ja sitä pidettiin kalliina ja nykypäivänä se on ihan yleinen jokaisessa autossa ja on harvinaisuus ettei sitä ole niin tulevaisuudessa todennäköisesti tämä alkolukkokin tulee olemaan jokaisessa autossa

nykyajan orjuutta ovat esimerkiksi velkaorjuus ihmiskauppa lapsityövoiman käyttö ja pakkoavioliitot

lasten työolosuhteet ovat usein hyvin huonot korvaukset vähäisiä tai olemattomia ja heidät alistetaan terveydelle ja hyvinvoinnille haitallisiin oloihin

ihmiskauppa on yksi kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden tuottoisimmista toimintamuodoista joka koskettaa myös suomea

hallituksen esitys pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta on kannatettava

keskustelu päättyi

perussuomalaiset ovat pitkään vaatineet muutoksia kehitysapuun

ulkoasiainneuvos matti kääriäinen joka on nähnyt kehitysavun arkea vuosikymmenten ajan ulkoministeriön kehitysyhteistyötä tehden on kirjassaan kehitysavun kirous kirjoittanut näistä suurista epäonnistuneista kehitysyhteistyöhankkeista joita kutsutaan valkoisiksi elefanteiksi

kehitysapua perustellaan sillä että köyhyys on puolittunut

todellisuudessa köyhyys on puolittunut aasiassa ja latinalaisessa amerikassa eikä siellä mihin kehitysapua on eniten suunnattu

esimerkiksi afrikkaan länsimaat ovat vieneet omat ylituotantoviljansa kehitysapuna kun järkevää olisi opettaa heitä viljelemään maata

nälkää näkevät tarvitsevat apua mutta pitkällä tähtäimellä on järkevää huolehtia myös esimerkiksi teiden kunnosta jotta ruokaa voitaisiin kuljettaa maasta toiseen ilman että ruoka mätänee metsiin puutteellisen tieverkon takia

demokratian ja ihmisoikeuksien toteuttaminen maissa joissa johtajien tarkoitusperiä palvelee ennemmin tietämätön kansa on hyvin haasteellista

naisten ja tyttöjen aseman parantaminen on hallituksen kehityspolitiikan tärkein painopistealue

tasa arvoisen naisen perhe on keskimääräistä pienempi terveempi ja koulutetumpi mikä vauhdittaa yhteiskunnallista kehitystä

arvoisa rouva puhemies

vähäiset resurssit kannattaa suunnata nimenomaan sinne missä niiden vaikuttavuus ja tehokkuus on suurinta eikä rahaa vain jaeta ympäriinsä siksi että päättäjien omatunto ja auttamishalu olisi tyydytetty

arvoisa rouva puhemies

sopeutumiseläkettä maksetaan myös palkan lisäksi siltä osin kuin eläke ei yhdessä ansiotulojen kanssa ylitä sopeutumiseläkkeen enimmäismäärää

sopeutumiseläkettä nostavien entisien kansanedustajien joukossa on heitä jotka ovat perustaneet osakeyhtiön ja tekevät töitä yrityksensä nimissä sillä pääomatulot eivät vaikuta sopeutumiseläkkeeseen laisinkaan

ensinnäkin tämä on todella väärin tavallisia kansalaisia kohtaan mutta väärin on myös se että tämä vääristää kilpailua kun ex kansanedustajien yritystoimintaa tuetaan sopeuttamiseläkkeen muodossa

sopeuttamiseläke toimii starttirahana ja samalla yrittäjän lisätulona vaikka pyörittäisi yritystoimintaa alle omakustannushinnan vääristäen kilpailua

sopeutumiseläke on tarkoitettu väliaikaiseksi tulonlähteeksi entisille kansanedustajille jotka eivät työllisty työmarkkinoilla edustajakautensa jälkeen ei pysyväksi lisäansioksi veronmaksajien kustannuksella vuosikymmenien ajaksi

tämä ei ole johdonmukaista yhteiskunnan muuhun eläkepolitiikkaan nähden eikä myöskään kannusta työnteon jatkamiseen edustajantoimen jälkeen

velkatroikka suomi siinä mukana vaati ja vaatii edelleen kreikkaa laittamaan talouttaan kuntoon esimerkiksi leikkaamalla kreikkalaisten eläkkeitä

kuitenkin samaan aikaan kun olemme meidän omaa talouttamme laittamassa kuntoon tähän outoon ja epäoikeudenmukaiseen vanhojen kansanedustajien eläke etuuteen ei haluta koskea

ne on tehtävä reilusti

on reilua että esimerkkiä luopumisesta näyttävät he joille kohtuuttomia etuuksia on vuosien saatossa jaettu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nykyään on paljon kaupunkilaisnuoria ja myös aikuisia jotka eivät ole ikinä nähneet esimerkiksi vaikka lehmää muuten kuin maitotölkin kyljessä tai tvssä

kuinka saisimme ruuhka suomen lapset ja myös aikuiset tutustumaan lähemmin maatalouden tuotantoeläimiin muutenkin kuin ruokalautasella

kiitän kaikkia lakialoitteen allekirjoittaneita sekä täällä lähetekeskusteluun osallistuneita hyvistä puheenvuoroista